ihan samalla tavalla tässä aikaisemmassa kiista asiassa elikkä yksityisessä pysäköinninvalvonnassa huomattiin että korkeimmassa oikeudessa ei ole ainuttakaan valtiosäännön asiantuntijaa

sen takia korkeimman oikeuden päätökset ovat jos nyt käyttää kaunista ilmaisua ihan mitä sattuu

silloin tehtiin ikäviä päätöksiä mutta silloin myös talous saatiin kuntoon ja nousuun ja se on kiitoksen arvoinen asia

entäs nyt

sananvapaustuomioissa tärkeintä on kuten ed

nyt on tehty sellaisia ratkaisuja jotka pehmentävät turvaverkkoa niin että kukaan ei putoa pohjalle mikä sinänsä on ihan hyvä

olisin huomauttanut että kun puhutaan ay liikkeen tuesta ja siitä ettei se edellytä mitään vastapalvelua kyllä se muuten edellyttää

arvoisa puhemies

minusta tämä on aika ihmeellinen väite tai ihmeellinen kannanotto ed

sasi sanoi että pystyttäisiin etukäteen käsittelemään ja määrittelemään mistä kannattaa ylipäätänsä valittaa ja minkälaisia oikaisukeinoja on olemassa

mutta

meillä on hirvittävä määrä oikaisukeinoja

emmekö ymmärrä mitä meiltä vaaditaan

onko muissa eu maissa käsitelty tätä asiaa niin että emme nyt poikkeaisi sentään siitä joukosta mihin me kuulumme

ei se mene näin että otetaan jatkuvasti velkaa ja sillä maksetaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut kun tämä kansa ei ole valmis luopumaan yhtään mistään

ei ammattiyhdistysliikkeen tuki sinänsä ole kiellettyä tai laitonta tai mitään epäilyttävää kunhan siihen ei vaan käytetä jäsenmaksutuloja

jos on silloin minä haluaisin kyllä tietää mitkä maat ovat suunnittelemassa tätä ja onko muita sellaisia maita jotka eivät kuulu natoon niin onko muita sellaisia maita siipen lähdössä lähtemässä pois nimenomaan näistä naton nopean toiminnan joukoista

se mikä tulee jatkossa niin eurooppalaisessa sananvapauskäytännössä kuin suomessakin esille on vuotajien asema

päinvastoin se sanoo että valtion kuuluu tehdä minulle työpaikat tehdä minulle sosiaaliturva ja tehdä minulle kaikki

niillä riittää rahaa

niillä on hyviä kauppapaikkoja hyviä rakennuksia oulun keskustassa ja ne vuokraavat niitä yrityksille ja tätä kautta pystyvät pyörittämään sellaista liiketoimintaa että tässä laajuudessa ei ole yhtä ainutta esimerkiksi kokoomuslaista liiketoimi mimijoita ei ole ei tässä liiketoimintaa oulussa ollenkaan

arvoisa puhemies

edellisessä euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa käsiteltiin minun omaa aloitettani lähdesuojasta ja sen yhteydessä myös vuotajien asema sekä niin sanottuja wikileaks vuotoja

se että käyttää nuuskaa niin se ei ollut

jos on nikotiiniriippuvuus on ilmeisesti parempi kuin se että polttaa tupakkaa sen takia että savu on käsittääkseni se joka tuhoaa keuhkot ei niinkään se nikotiini

minä luin justiin yhden artikkelin jossa sanottiin näistä tupakan korvaushoidoista että jos ne eivät auta niin parempi on että käyttää nicotinelliä ja nicoretteä mutta ei aloita polttamista koska savu on se joka tuhoaa keuhkot ja aiheuttaa keuhkoahtaumataudin joka on yksi näistä tupakoinnin aiheuttamista kaikkein pahimmista sairauksista

tässä raportissa todettiin selkeästi että euroopan neuvoston jäsenmaiden on syytä laatia uusi lainsäädäntö vuotajia kohtaan niin että myös he kuuluvat sananvapauden piiriin eivätkä pelkästään toimittajat ja toimittajien lähteet

onneksi nyt teillä ei ole valtaa kaataa hallituksen elvytysbudjettia

ja jos joku ei ymmärrä että kun siirretään veronalennukset vuodella eteenpäin sen takia että varaudutaan tulevaan ja luulee että se ei ole elvytystä ed

tämä tarkoittaa sitä että myös jatkossa suomen sananvapauskäytäntö voi muuttua ja sen pitäisi muuttua niin että meillä ei aleta jahdata sitä kuka on esimerkiksi salaisen tiedon vuotanut ja sitä kautta viedä tätä vuotajaa oikeuteen

tämä oli yhdessä terveyslehdessä jota minä viime viikonloppuna lueskeli vastauspuheenvuoro on merkiltään vastaus pudotusten heikkinen pulliainen lauslahti että nämä stemmen edustaja

tämä on suuri muutos suomen käytännössä ja sen toteutuminen kestää varmasti vuosia mutta toivossa on hyvä elää sen takia että kiista yksityisyydensuojasta ja sananvapaudesta on nyt toivottavasti kääntymässä sananvapausmyönteiseksi

lehti kyllä puuttui erittäin tärkeään asiaan jota minäkin olen ihmetellyt moneen otteeseen elikkä sata komitean työn tulosten vähäisyyteen

hän on aivan varmasti oikeassa siinä että osittain se johtuu siitä että ei mitään oikeastaan saatu aikaiseksi koska siellä olivat niin vahvat voimat mukana ja haluttiin vaan pitää kiinni saavutetuista eduista

ei siinä mitään minusta pitkäaikaissäästämisen kannustaminen ja tukeminen on ihan hyvä asia mutta kun ne säännöt eivät pysykään sellaisina kuin alun perin kun se ihminen on siihen pitkäaikaissäästämiseen haksahtanut

tulevan hallituksen on pakko puuttua niihin väärinkäytöksiin joita tällä hetkellä sosiaaliturvan tulvan willy serassa sosiaaliturvan sosiaaliturvaa maksimoidessa tehdään

niitä eivät suinkaan tee pelkästään maahanmuuttajat vaan niitä tekevät supisuomalaiset jotka laskevat kannattaako mennä töihin vai eikö kannata mennä ja kannattaako olla raskaana vai eikö kannata olla raskaana

minusta tämä on järjetöntä hommaa

siinä sitä on kyllä tekemistä

tämä on justiin ongelma tällaisessa pitkäaikaisessa eläkesäästämisessä niin hyvä asia kuin se varmasti onkin että tilanteet ja hallitukset eivät pysy samana

arvoisa puhemies

tämä talo on tarvinnut ja tarvitsee edelleenkin säästöjä

yli tuhat meitä on kaiken kaikkiaan

siellä pystyy itse määräämään mitä säästää miten paljon säästää eikä ole valtion eikä näiden järjestelmien armoilla

hurskaiselle nimenomaan on että minulla ei ole mitään muuta kansainvälistä tehtävää kuin euroopan neuvoston valtuuskunnan varajäsen

me emme ole enää riippuvaisia jatkossa kun tämä paketti toteutuu venäjältä tuodun sähkön käytöstä

minä muistuttaisin mieliin että suurin piirtein neljä vuotta sitten silloinen puolustusministeri nykyinen eduskunnan varapuhemies kääriäinen sanoi että rahat tai nato

me kolme ihmistä kokoomuksesta olemme hallituspuolueiden edustajia ja me haluamme olla silloin täällä sinä viikkona kun me puhumme hallitusohjelmasta ja uuden pääministerin johdolla tapahtuvista asioista

jos tässä selonteossa olisi todella tultu siihen johtopäätökseen mihin analyysin perusteella olisi voitu tulla niin totta kai nato olisi ollut meidän vaihtoehtomme

minä löysin tästä selonteosta peräti yksitoista seikkaa millä suomen nato jäsenyyttä siinä puolustetaan ed

hurskainen piditte todella huolen

kolmas asia mikä minun mielestäni on kaikkein tärkein on se että me tulemme sähkön osalta omavaraisiksi

sasi löysi yhdeksän eikä merkki eikä tuota silja ehkä ne kaksi ovat sitten semmoinen ylimääräinen lisä

sen haluaisin sanoa vasemmistolle että tutkimusten mukaan nato jäsenyyden kannatus on kyllä nousussa

se minkä vuoksi kannatan nimenomaan ydinvoimaa olisin toivonut että hallitus olisi päätynyt kolmen ydinvoimalan rakentamiseen olisi luvannut kolmelle ydinvoimalalle rakentamisluvan on se että ydinvoiman tuottamaan energiaan ei tarvita veronmaksajien tukirahoja

toki nuorten enemmistö tällä hetkellä minun tällä tiellä katsoi kaikki vastustaa mutta kunhan he pääsevät siitä teidän propagandastanne eroon niin kyllä hekin kannattavat natoa

tämän ydinvoiman avulla sähköä käyttävä raskas teollisuus joka ei pelkästään ole raskasta teollisuutta vaan energiaystävällistä ja tehokasta teollisuutta saa sen sähkön omakustannushintaan

arvoisa puhemies

oppositiolla oli valta perua vaikuttaa ja estää budjettilakien syntyminen verolakien syntyminen tähän maahan

kun se saatiin pois niin vasta sitten hallitus pystyi käynnistämään kunnolliset taloustalkoot jotta lamaan voitiin pureutua

se mikä on tietenkin kyseenalaista on se miten paljon me joudumme veronmaksajina tällaisissa taloudellisissa oloissa satsaamaan uusiutuvan energian pakettiin joka on todella mittava

demarit estivät koko ajan vuoden verran minkäänlaisten lakien syntymisen

kyllä te ette ollut täällä silloin minä olin

minä olen kuunnellut neljä vuotta meidän valtiosääntöasiantuntijoitamme joista tämä tuomioistuin koostuisi ja minä sanon että ei missään nimessä

he ovat niin yksipuolisia ja he niin tiukasti tulkitsevat perustuslakia että meidän koko lainsäädäntömme ja ihmisten elämä tukehtuu siihen

perustuslakivaliokunnalla nyt onneksi on jonkin verran mahdollisuuksia joustaa ja vaikuttaa siihen minkälaiset ne mietinnöt ovat vaikka ne totta kai perustuvat perustuslakiasiantuntijoitten käsityksiin ja lausuntoihin

mutta kysyn kuitenkin voiko esimerkiksi tuulivoimaa tuottaa niin paljon kuin tässä paketissa on laskettu

se on todella mittava panostus

suunnitellut tuulivoimapuistot ovat saamassa ankaraa vastustusta esimerkiksi oulun seudulla perämeren pohjukassa hailuodon ja oulun välillä sen takia että paitsi että tuskin siellä tuulee se on myös muuttolinnuille hyvin vaarallista lennellä limingan lakeuksille tuulivoimapuistojen yli

mutta sekin voidaan tietenkin estää ja sijoitella ne sillä tavalla että ne kestävät myös lintujen muuton

yliopistojärjestelmä meidän kilpailukykymme ja meidän tutkimuksemme ja meidän koulutuksemme ja opetuksemme kehto saa taloudellisen ja hallinnollisen autonomian

mutta se mikä tästä paketista puuttuu ja joka nimenomaan toisi tuulivoiman kannattavaksi on se että siihen ei sisälly säätövoimaa

tämä on ihan itsestäänselvä asia

ilman tätä säätövoimaa tuulivoimasta ei ikinä saada kannattavaa

teidän aikananne teidän opetusministeri ja ministeriöaikananne tuli ministeriöstä tarkat yksityiskohtaiset ohjeet yliopistoihin miten täytyy toimia mitä täytyy opettaa kuinka paljon pitää ottaa oppilaita sisään

minä kysyn vaan eikö seuraava hallitus voisi olla sellainen että se on ilman vihreitä että sinne eivät vihreät tule jotka estävät vesirakentamisen koska muuten meidän energiataloudellinen kantokykymme ei kyllä yllä siihen mihin sen pitäisi yltää

perustuslain mukaan mitään ongelmaa ei ole mutta käytännön mukaan meillä on kaksi johtajaa jotka molemmat kilpailivat prahassa kuka saa puhua obamalle kuka ei

yliopistoilla ei ollut minkäänlaista itsehallintoa ja itsemääräämisoikeutta

nyt tulee aivan toisin

perustuslain mukaan mitään ongelmaa ei olisi jos hallitus olisi rohkea ja nimittäisi pelkästään ministereitä avustajineen eikä presidenttiä lainkaan

minä kysynkin itse asiassa teiltä

tämäkö on se syy minkä vuoksi te niin kiivaasti vastustatte tätä uudistusta että teiltä on mennyt valta teiltä on mennyt valta opetukseen tutkimukseen ja kulttuuriin kulttuurin kehtoon

ei voidakaan varastoida mutta vettä voidaan

vettä voidaan altaisiin varastoida ja sitä kautta säädellä sitä sähkön tarvetta ja sähkön kulutusta

tämä olisi mahdollista meidän perustuslakimme mukaan mutta sitä ei tehdä koska aikanaan lipponen ja ahtisaari tekivät sopimuksen jonka mukaan sitten tälläkin hetkellä toimitaan vaikka se oli väliaikaiseksi tarkoitettu

tämäkö on se todellinen syy minkä vuoksi te olette täällä hyppineet pitkin seiniä näissä puheenvuoroissa jos käyttää tämmöistä kuvaannollista sanaa

silloin meidän ei tarvitse ostaa kalliilla sieltä pohjoismaisista sähköpörsseistä jos meillä olisi vesivoimaa

sen takia tämä uudistus pystyttiin toteuttamaan että lopultakin sdpn ministeri vaihtui toisen puolueen ministeriksi joka puhdisti augeiaan tallit

nyt me saamme pitkän työn tuloksena kunnollisen yliopistolaitoksen emme varmasti ihan heti mutta jatkossa se tuottaa tuloksia

suomi ei ole eussa pakosta vaan oman etunsa takia

liityimme unioniin vapaaehtoisesti enemmistöpäätöksellä

arvoisa puhemies

kiljunen sanoi täällä että tämä laki kuvastaa sitä lähtötilaa että kaikkialla suomessa ei ole ratikoita että tämä on niin epäoikeudenmukainen maa

sen ovat tunnustaneet jo euroepäilijätkin

se on varmasti niin että se on se summa mitä on jäänyt ruuan asunnon ja kaikkien muitten maksujen jälkeen jotka yhteiskunta on hoitanut

tässä manifestissa vaadittiin yliopistoille itsenäistä oikeushenkilöasemaa taloudellisen toimintavapauden terävöittämistä terävämpiä profiileja ja monipuolisempia rahoituslähteitä